ukkolalle kuitenkin tässä yhteydessä sen että tarkastusvaliokunnan tehtävistä on säädetty perustuslaissa ja tarkastusvaliokunnalla on selvästi suuremmat tiedonsaantioikeudet kuin eduskunnan millään muulla valiokunnalla

tämän halusin todeta ja ainakin itse kyllä kun olen nähnyt nämä tutkimussuunnitelmat ja ne ketkä ovat näiden tutkimussuunnitelmien takana ja tämän tutkimuksen tekijöinä olen vakuuttunut että jotakin ihan uutta tietoa ollaan saamassa

esimerkiksi tämän tarkastuskertomuksen käsittelyn aikana me olemme lukeneet useampia salassa pidettäväksi julistettuja asiakirjoja jotta olemme päässeet nyt mahdollisimman hyvin perille siitä mitä olemme kirjoittaneet

tämähän on satojen miljoonien tai miljardien kokoinen juttu

tämä on kansainvälinen iso iso kysymys ja tässä varmasti myös eurooppalaisilla päätöksentekijöillä on tulevina vuosina paljon askaroitavaa

ihan lyhyesti tästä valtion taloudellisen aseman kertomisesta eduskunnalle

se on parlamentarismin ja suomalaisen perustuslain yksi kaikkein keskeisimpiä kohtia ja sen takia tässä ehkä nimenomaan ed

lauslahdelle pitää antaa erityistunnustus että hän on harrastanut tätä aihepiiriä kiitettävällä ja tarkkaavaisella tavalla ja valiokunta on muistakin syistä johtuen ollut hänen kanssaan samaa mieltä ja reagoinut

olen ihan varma että tässä asiassa tulee tapahtumaan muutos koska eduskunta ei voi sallia sitä että se ei saa kaikkea sitä oleellista taloustietoa jota se tarvitsee päätöksen tekemisen pohjaksi

tässä eduskunnan puhemiehenkin eräät haastattelulausumat ovat tukeneet tätä valiokunnan ajattelua ja johtopäätöksiä

sitten vielä kommentti lopuksi näihin sähköisten palvelujen ja it hallinnon ongelmiin

minä en ole ollenkaan niin lohduton tai epätoivoinen sen suhteen etteikö mitään voitaisi sitten tehdä

minä luulen että tarkastusvaliokunnan työskentelytapa tässä uudessa roolissa vahvistaa parlamentarismin asemaa talousasioissa ja ennen kaikkea taloudelliseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä

meidän tapamme on kuitenkin ollut se että me pyrimme yksimielisesti etsimään suuria tärkeitä asiakokonaisuuksia joilla on merkitystä ja sanomaan suomeksi mitä me ajattelemme

pulliainenkin totesi me jatkamme sitä prosessia niin pitkään että me näemme että jotakin kuitenkin sitä mitä eduskunta yksimielisesti lausuu alkaa tapahtua myös täällä toimeenpanoelimissä siis hallituksen ja ministeriöitten tasolla

tämä on mahdollista koska tämä on aitoa parlamentaarista vuoropuhelua ja tämä on uusi tapa nostaa eduskunnan asemaa kaikkein korkeimpana ja tärkeimpänä päätöksentekoelimenä suomessa

sitten näihin tietohallinnon käytännön ongelmiin

ilman muuta selvästi näiden meidän saamiemme selvityksien perusteella on voitu havaita että käyttäjäläheisyys ei ole ollut se lähtökohta jolla julkishallinnon sähköisiä tietojärjestelmiä on kehitetty vaan siellä on selvästi ollut tällainen tekniikkakeskeisyys kaiken toiminnan lähtökohtana

ja sen myös olemme voineet havaita että valtio kunnista puhumattakaan on joutunut aika tavalla ulkoistamaan tämän tärkeän asiakokonaisuuden asiantuntemuksen

käytetään paljon konsultteja erittäin paljon konsultteja ja samalla on ulkoistettu sitä tärkeää asiantuntemusta jota hyvä sähköisen tiedon hallinta ja sen johtaminen edellyttää

mutta kyllä ilman muuta tässä on myös tähän ammattitaitoiseen johtamiseen liittyviä ongelmia lainsäädännöllisiä puutteita joita kaikkia täytyy jatkossa korjata

lopuksi haluan sanoa että kuitenkin täällä sähköisten palvelujen maailmassa on positiivisiakin askeleita ja sen takia haluan sen sanoa koska ne on mietintöön myös lyhyesti kirjattu

puutun ed

asko seljavaaran kahteen toivomukseen

ensinnä näistä sähköisistä tietohallinnon järjestelmistä terveydenhuollossa

erityisen hyviä esimerkkejä on kansaneläkelaitoksen kehityksessä ja erityisen hyviä järjestelmiä eräiltä osin on työvoimahallinnon järjestelmissä ja jos sitten mennään kuntatasolle niin esimerkiksi kirjastopalvelujen hyödyntämisessä sähköiset palvelut suomessa ovat kehittyneet erittäin myönteisesti

asko seljavaara että tämä tietojärjestelmien toimimattomuus on yksi todellinen syy puutteisiin terveydenhuollon hyvässä ja kansalaisia palvelevassa palvelujärjestelmässä ja myös sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä

yli miljoona ihmistä käyttää suomessa jo sellaisia järjestelmiä joita pystyy käyttämään ja jotka ovat toimintakunnossa

sehän on sillä tavalla että monet keskussairaalat eivät pysty sisäisesti vaihtamaan tietoja sen takia että siellä on eräissä tapauksissa kymmeniä erilaisia tietohallinnon järjestelmiä jotka eivät seurustele toistensa kanssa

se taas todistaa sen kuinka tärkeää on päästä erityisesti terveydenhoidon tietojärjestelmien ongelmissa ja epäkohdissa eteenpäin

pitää resursoida enemmän pitää panna voimaa enemmän että päästään suomessakin kehittyvien eurooppalaisten valtioitten tietohallintojärjestelmien tasolle

niin kuin teillä on varmasti tiedossa valiokunta on pyytänyt valtioneuvostolta kannanottoja valiokunnan omaan raporttiin ja me olemme ne valtioneuvostolta saaneet

ilman muuta voidaan sanoa että lähtökohtana meillä kaikilla on se että maan tasapuolinen kehitys on tärkeä tavoite siihen tavoitteeseen ei ole mitään huomauttamista

mutta jos ja kun me haluamme kansalaisia paremmin palvella myös valtionhallinnon tasolla on kyllä pakko miettiä mitkä ovat ne tavat joilla tämä tavoite saavutetaan

ilman muuta voidaan kriittisesti arvioida monta erilaista asiaa siinä nykyisessä tavassa jolla valtionhallinnon alueellistamista on suoritettu

siellä on henkilöstöpolitiikan näkökulmasta monenlaisia kysymyksiä selvitettävänä taloudellisuuden hallinnon palvelukyvyn kannalta erittäin monessa tapauksessa hyvin suuria ongelmia

lopuksi vielä tähän ake kysymykseen

en malta olla tarttumatta täällä esitettyyn kommenttiin akesta

olin edellisellä vaalikaudella valtiovarainvaliokunnassa ja siellä verojaostossa toteuttamassa valtion tuottavuusohjelmaa

silloiselta hallitukselta eduskuntaan oli että aken eräs palvelutehtävä ulkoistettiin ja se oli puhelinpalvelu

se miksi tämä esitys annettiin aken toimesta johtui siitä että tuottavuusohjelma oli edellyttänyt että akessa vähennetään tietty määrä työntekijöitä

samassa hallituksen esityksessä kerrottiin että tämä tuottavuusohjelman perusteella tehty muutos maksaa muistaakseni hivenen yli miljoona euroa vuodessa enemmän kuin se että tuo puhelinpalvelu olisi toteutettu aken omana toimintana niin kuin se siihen saakka oli tehty

mutta kun tuo niin sanottu tuottavuusohjelma on eräällä tavalla pyhä kirjain ei niin sanottu tuottavuusohjelma niin niin se saattaa tuottaa tämänkin kaltaisia lopputuloksia

sen pitää jo viimeistään sitten herättää kyllä edustajakin miettimään että päästäisiin oikeaan terminologiaan ja aletaan puhua oikeilla nimillä ja oikeista asioista ja tavoitellaan sitä oikeaa tuottavuuden kohottamista joka sinänsä myös julkistaloudessa ja julkishallinnossa on tärkeä asia niin kuin ed

olen kyllä iloinen että nyt yli puoluerajojen täällä on esitetty se oikea huoli että kunhan ei nyt vaan tarkastusviraston resursseja liikaa tulevaisuudessa jouduttaisi käyttämään tämän sinänsä tärkeän puolue ja vaalirahoituksen selvittämiseen vaan tuo tehtävä pitää resursoida ihan uudella tavalla

herra puhemies

tässä tarkastusviraston kertomuksessa havaittiin väylähankkeiden kustannushyöty laskelmissa sanotaan paljon puutteita erittäin runsaasti puutteita

laskelmat oli tilattu pääasiassa konsulteilta jotka eivät olleet tie ja ratahankkeiden osalta tallentaneet laskelmiaan siten että niitä edes olisi myöhemmin ollut saatavilla tai tarkistettavissa

konsulttien tekemien hyötykustannus laskelmien riippumattomuutta ja oikeellisuutta ei ollut valvottu vaan oli vain luotettu laskelmien hyvyyteen

tämä tietenkin on erittäin raskauttava asia ja sen takia valiokunta halusi kiinnittää näihin laskelmiin huomiota ja sitten edellytti ponnessa että valiokunta edellyttää että väylähankkeiden hyötykustannus laskelmien toteutumisessa ilmenneet puutteet korjataan jotta eduskunta saa entistä luotettavampaa ja laadukkaampaa informaatiota päätöksentekonsa perustaksi ja se on todella heikkoa näissä väyläinvestoinneissa

herra puhemies

yhdestä yksityiskohdasta haluan minäkin mainita tästä kaupunkiseutuja koskevan linjauksen kokonaisuudesta

on vaikea ymmärtää että hallitus ei ole sisällyttänyt tähän kaupunkiseutujen yhteiskuntarakenteen ohjauksen maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytysten lainsäädännön kehittämishankkeeseen ja sitten tampereen ja turun seudun kokeiluluonteisen käyttöönottamisen rinnalle oulua joka ensimmäisenä suomalaisena kuntana yhdessä kahdeksan muun oulun seudun kunnan liikenne ja viestintäministeriön seutukunnan lääninhallituksen ratahallintokeskuksen tiehallinnon ja merenkulkulaitoksen kanssa on tehnyt tämän aiesopimuksen

kysyn ministeriltä kun oulun kaupunkia johdetaan samoilla poliittisilla voimasuhteilla kuin nykyistä hallitusta ja oulun kaupunki voimakkaasti olisi halunnut olla mukana tässä kokeilussa miksi se ei siellä ole

herra puhemies

ihan ed

salon puheenvuoron sanotaan täydennykseksi minun varmaan tuossa esittelypuheenvuorossani olisi tullutkin todeta että valiokunta piti tärkeänä että kansanedustajatilintarkastajat jatkavat mutta että kun nyt tapahtuu niin kuin ennen tapahtui valtiontilintarkastajien ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto ja tarkastusjaoston kanssa että käytiin kahteen kertaan sama tarkastuskertomus läpi nytkin käy kaksi instanssia

mutta tämä varsinainen tilien tarkastaminen siirtyisi tämän selvityksen jälkeen sitten valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi niin kuin se on suurimmassa osassa maailman parlamentteja

meillähän peruspalvelut on turvattu kaikille suomen kansalaisille perustuslaissa tasavertaisesti riippumatta siitä missä tuo kansalainen asuu hänen sosiaaliseen asemaansa tai taloudelliseen asemaansa viittaamatta ja se on minusta tärkeä periaate

jos katsotaan meidän terveydenhoitomme peruspalveluja niin ilman muuta voidaan sanoa että kansalaiset eivät ole tasavertaisessa asemassa riippuen siitä missä asuvat peruspalvelujenkaan suhteen

arvoisa puhemies

tässä suhteessa meillä on tarvetta kyllä selvittää miten me tämän perustuslaissa turvatun tasavertaisen oikeuden ihmisille voimme tarjota ja se on yksi tarkastusvaliokunnan tällaisia keskeisiä asioita

herra pääministeri sen jälkeen kun valtioneuvoston asettama parlamentaarinen selvitysryhmä sai oman esityksensä valmiiksi kansakunnan mielet olivat hyvin levollisia

sen jälkeen kun hallitus toi oman esityksensä ja piti tunnetun tiedotustilaisuuden niin kansalaisten mielipiteet ovat eriytyneet jakautumaan ja ennen kaikkea kansalaiset ovat olleet hyvin hämmästyneitä siitä mitä tämä nato kirjaus tarkalleen ottaen tässä selonteossa tarkoittaa

kuitenkin tämmöisenä omana yleisenä kommenttina sanoisin että tärkeintä on huolehtia tästä verotuksen siis yhteiskunnan tulojen keräämisen progressiosta

se on minusta kuitenkin se kaikkein tärkein pää että varallisuuden mukaan ihmiset osallistuvat verojen taakan kantoon ja sitten nämä peruspalvelut ja niiden määrittäminen on tietenkin eduskunnan viimekätinen tehtävä

samassa haastattelussa hallituskumppani vihreiden puheenjohtaja tarja cronberg totesi että perusteluissa on myös mainittu miksi jäsenyyttä ei pidä hakea

ne turvataan kaikille kansalaisille tämän tasavertaisuusperiaatteen mukaan mutta huolehditaan siitä että se tulopää kuitenkin pysyy progressiivisena

pääministeri ei tuntunut kovin vahvasti ottavan ulko ja turvallisuuspolitiikan ohjaksia haltuunsa sillä hänen kommenttinsa asiasta oli että selonteon laatijat muuttivat nato linjauksen sanamuotoa ettei se jatkuvasti pysyisi samana

olikin hyvä että tasavallan presidentti valtiopäivien avajaisissa otti perustuslaissa hänelle kuuluvan tehtävän ja jollakin tavalla suoristi ulko ja turvallisuuspolitiikan peruslinjan

pääministeri vanhanen sanoi toissa päivänä täällä eduskunnassa pitämässään lähetekeskustelupuheenvuorossa että hän uskoo valon sarastavan taloudessa ja että on hyviä syitä olettaa että suomenkin osalta kasvu käynnistyy viimeistään ensi vuonna

tämän johdosta haluaisin esittää pääministerille kuitenkin muutaman kysymyksen ja ennen kaikkea kysymyksen siitä missä ja kenelle tämä valon sarastus joko tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna näkyy

suomessa työttömyys on lisääntynyt jyrkästi

samaan aikaan suomessa elintarvikkeitten hinnat ovat nousseet enemmän kuin eu maissa keskimäärin ja myös asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan

investoinnit eivät ole kääntyneet nousuun eivätkä rahamarkkinat vieläkään toimi suomessakaan normaalisti

näiden asioiden seurauksena on suuri vaara että suomen luottokelpoisuus heikkenee ja että kasvaneen ulkomaanvelan korot tulevat nousemaan ja aiheuttavat valtiontaloudelle pysyviä kestävyysongelmia useana lähivuotena

koulutusmenoista joudutaan supistamaan lasten päivähoito oikeuksia rajoitetaan ja erityisesti vanhustenhoito ja hoivapalvelut on ajettu häpeälliseen tilaan suomessa

arvoisa pääministeri minun mielestäni talouden tilanne on edelleen valitettavasti huono ja on pelättävissä että suomen taloudellinen tilanne jatkuu huonona vielä pitkään

nyt pitäisikin satsata työllisyystoimiin jotta näiltä edellä mainituilta leikkauksilta voitaisiin

välttyä

palkansaajasäätiö ei ole tukenut eikä tue mitään puoluetta

se toimii säätiölain ja oman säätiönsä sääntöjen edellyttämällä tavalla toisin kuin monet muut säätiöt suomessa

ministeri kiviniemi totesi että hän ei kaikkia mielipiteitään saanut tässä selonteossa ja muussakaan asiassa läpi kun on muitakin puolueita

sen takia että se on jo liikkeellä

tästä olisi saatu tähän kokeiluun parhaita kokemuksia

olisi hyvä että yksi pohjoisen suomenkin suuri kaupunki olisi mukana tässä kokeilussa eivätkä vain turku ja tampere joiden minusta pitää olla tässä mukana

minä kysynkin ministeriltä että jos ministerin tahto olisi toteutunut olisiko ollut niin että tästä olisivat myös tampere ja turku jääneet kokonaan pois

arvoisa puhemies

tämä on tosi tosi tärkeä ja hyvä lähtökohta

sitten haluan myös osoittaa kiitokset markku hirvoselle ja hänen tutkijaryhmälleen se oli hieno työ ja meidän valiokuntaneuvoksillemme jotka jatkavat työtään vielä kuuntelemalla tuolla lehterillä hieno työ ja sitten lopuksi valiokunnan kaikille jäsenille koska tämä on historiallinen suoritus ja se antaa semmoisen pohjan seuraavan hallituksen ohjelmarakentelussa että ehkä me saamme nyt sitten niskalenkin tästä harmaasta taloudesta

ensinnä valiokunnan tehtävästä ja siitä miksi tarkastusvaliokunta päätettiin eduskuntaan muodostaa

tämän päätöksen jälkeen seurauksena myös valtioneuvosto siis suomen hallitus ei anna nykyisin eduskunnalle enää kertomusta taloudenhoidosta vaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen

nyt tullaan peruskysymykseen riittääkö informaatio ja laatuohjaus valtiolle huolehtimaan perustuslain pykälästä ja kysymys kuuluu pitäisikö meidän siirtyä normiohjaukseen pitäisikö valtiolla peruspalvelujen osalta olla voimakkaat kalut suhteessa kuntaan vai joudummeko me säätämään tehtailemaan lakeja ja ne eivät kuitenkaan koskaan tule tästä resurssiongelmasta johtuen johtamaan positiiviseen lopputulokseen

kun budjetin siis valtion talousarvion käsittelee valtiovarainvaliokunta ja kun aikaisemmin valtiontalouden valvontatehtävä oli valtiovarainvaliokunnan hallinto ja tarkastusjaostolla ja valtiontilintarkastajilla niin tässä yhteydessä päätettiin että on tärkeää ja on järkevää siirtää valtiontalouden valvontatehtävä suoraan eduskunnan yhteyteen ja eduskunnan alaisen valiokunnan tehtäväksi niin että siihen yhteen valiokuntaan kootaan kaikki valtiontalouden valvontaan liittyvät kysymykset

normaali käytäntöhän on myös yrityksissä se yritystaloudenkin valvonnassa että eri elin käsittelee budjetin ja eri elin tekee tämän tarkastuksen miten vuoden aikana budjetti on toteutunut

tämä oli se historiallinen tausta ja sen jälkeen asetettiin toimikunta valmistelemaan tätä muutosta ja oli tärkeää tietenkin suomalaisessa parlamentarismissa että eduskunta täysin yksimielisesti kaikki eduskuntaryhmät asettuivat tukemaan tätä mallia

mutta nyt täytyy sanoa että meillä käy melkein virtanaan eurooppalaisia parlamentteja ja euroopan ulkopuolisia parlamentteja tutustumassa tähän malliin koska talouden jälkikäteisvalvonta on osoittautunut yhdeksi kaikkein tärkeimmistä keinoista valvoa sitä tulevatko veronmaksajien varat edes lähes järkevästi käytettyä saadaanko veronmaksajilta kerätyillä varoilla sitä aikaiseksi mitä erilaisissa laeissa ja budjettipäätöksissä luvataan

tämä valiokuntahan on vain yksi erikoisvaliokunta valiokuntien joukossa mutta sen toimivalta ja toimiala talouden valvojana on niin sanotusti horisontaalinen

valiokunta voi puuttua tärkeäksi katsomaansa asiaan jopa tuoda sen eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ilman mitään hallituksen pohjaesitystä

tämä valtaoikeus on tietenkin valiokunnalle hyvin tärkeä samoin kuin se että valiokunta saa kaikki tiedot jotka valtiontalouden tarkastusvirastokin saa

ukkolalle sanon että kyllä minusta vähän leikillisesti lopuksi mutta ystävällisesti eduskunnassa kuitenkin pitää myös olla yksi sellainen valiokunta joka toistaiseksi tuo pelkästään yksimielisiä mietintöjä eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi

herra puhemies

minustakin oli puute että täällä ei mainita että sähköisten palvelujen ja it hallinnon tosi surkeassa toimimattomassa järjestelmässä on satojen miljoonien suuruusluokan asiasta kyse

se on todellakin häpeällinen asia ja siitä on pakko nyt eduskunnan kuitenkin lausua ja lähteä itse mukaan näihin talkoisiin

herra puhemies

palkansaajasäätiö toimii sääntöjensä mukaan tukee työväen sivistysliittoa kansan sivistysliittoa tohtoreita heidän väitöskirjojaan ja tutkimusta ja se on säätiön sääntöjen mukaista säätiölain mukaista

se on suuren uhan alla se ei ole kulu budjetissa vaan on ehkä yksi kaikkein taloudellisimpia investointihankkeita suomessa ja siksi tämän eduskunnan on turvattava yhdessä yli puoluerajojen tuon hankkeen toteutuminen

se on myös suomalaisen aluepolitiikan alueellisen kehityksen kannalta yksi kaikkein suurimmista ja tärkeimmistä hankkeista